valitettavasti aika harvassa perheessä voi olla mahdollista että kesken kauden vaihdetaan isä äidiksi tai äiti isäksi

kataisen hallitus ja urpilainen valtiovarainministerinä on ikään kuin hivuttamalla suomen vastuita euroopan talouskriisin hoidossa lisännyt

ja valitettavasti tästä puheesta ei tule kiitospuhetta vaan pikemminkin on monessa kohtaa ilmennyt että nykyinen hallitus sivuuttaa parlamentarismin suuria yhteiskunnallisia uudistuksia laatiessaan

nythän suomessa on eräs ala jolla on valtakunnallisesti toimittu mutta jota on alueellisesti jouduttu rahoittamaan

kotitalousvähennys on ollut erinomainen keino tuoda lisää työtä kotimaahan ja poistaa pientä pimeää keikkaa

arvoisa puhemies

jos saa eläkettä tai jotain muuta etuutta jonka indeksikorotus nyt sitten ei tule täysimääräisenä niin hyvä se on sensuuntainen menetys näille ihmisille mutta minkä ihmeen takia te lapsiperheiltä kun te aiemmin jo jäädytitte indeksin nyt tiputatte lapsilisää

perheillä on tällä hetkellä jo täysi vapaus valita pistetäänkö lapsi päivähoitoon vai hoidetaanko häntä kotona ja jos valitaan kotihoito on vapaus valita kumpi vanhemmista tuon tekee

tuohon hivuttamiseen sitten liittyy se että aina eivät ole ihan nuo eduskunnalle annetut tiedot osuneet kohdalleen ja hyvä että perustuslakivaliokunta ja muut valiokunnat olivat syksyllä tarkkana ja vaativat että tämä virheelliseen tietoon pohjautuva esitys muutetaan

kevennämme verotusta hallitusta vähemmän

on viisaampaa tehdä uudistus kerralla ja kunnolla kuin korjata huolimattomasti sutaistu vaihtoehdoton uudistus johon kunnat eivät ole sitoutuneet

kyse on luomualan sekä tuotannon että elintarvikejalostuksen tutkimuksesta jota mikkelissä helsingin yliopiston mikkelin yksikössä on käytännössä tehty koko valtakunnan tarpeisiin mutta rahoitus on pitkälti nojannut näihin maaseudun alueellisiin kehittämisrahoihin

nyt hallitus toimii tässä yksityiskohdassa päinvastaiseen suuntaan vaikka sillä hyvä pyrkimys muuten ehkä harmaan talouden poistamiseksi on

esimerkiksi puolustusvoimauudistus tehtiin vastoin eduskunnan nimenomaisen lausuman edellytyksiä

kuntauudistuksessa ei niin ikään kuultu oppositioryhmiä ja myös vaalipiirit tilapäisen enemmistön turvin hallitus piirteli oman tahtonsa mukaan

ensi vuoden budjetissa tuo asia on mahdollisuus korjata

tämä ei voi olla hyvä parlamentarismin tila vaan suuret yhteiskunnalliset uudistukset täytyy jatkossakin valmistella sillä tavoin että koko eduskunta voi niihin osallistua

periaatepäätös luomuinstituutin perustamisesta mikkeliin on olemassa puuttuu vain valtion vastinraha

tarvitsemme talouden kasvua suomalaista yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja

sen jälkeen uudistus pitää aloittaa puhtaalta pöydältä hallituksen ja opposition yhteistyönä kuten puhemieskin sunnuntaina toivoi tähtäimenä palveluiden turvaaminen suomalaisille

toivon todella että maa ja metsätalousvaliokunta sekä valtiovarainvaliokunta tämän osan maaseudun tutkimus ja kehittämisrahoituksesta pystyy ensi vuodelle hoitamaan

arvoisa puhemies

siinä missä hallitus leikkaa suomalaisesta työstä sekä yksityisellä että julkisella puolella keskusta on rakentanut kotimaista yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistävän vaihtoehdon

puolustusvaliokunta esittää tässä lausunnossaan muistuttaa hallitusta hyvästä työnantajapolitiikasta ja toivoo että perustuslakivaliokunta ottaa puolustusvaliokunnan lausumat huomioon

valtion tukemien vuokra ja asumisoikeusasuntojen eli niin sanottujen ara asuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet on määriteltävä omakustannusperiaatetta noudattaen

asumiskustannusten kohtuullisena pitäminen on tärkeä tavoite jotta tavallisilla työssä käyvillä ihmisillä tai eläkeläisillä tai kellä hyvänsä olisi mahdollisuus asua eri puolilla maata

arvoisa puhemies

en nyt tiedä onko perustuslakivaliokunta niitä edes paljon käsitellyt mutta joka tapauksessa on syytä todeta että todellakaan tällä hetkellä puolustusvoimauudistusta toimeenpannessaan hallitus ei noudata hyvää työnantajapolitiikkaa

sen mukaan asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttövastikkeilla saa kattaa lähinnä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoito ja korjauskulut

tätä myös suomalaiset odottavat

yksi keino hillitä näitä kasvavia kustannuksia on tietenkin se että mietitään rakentamismääräyksiä mitä kaikkea byrokraattista pikkutarkkaa säätelyä meillä on kerättynä joka nimenomaan lisää rakentamisen kustannuksia mutta ei sinällään tuota sille omassa kodissaan tai vuokralla asuvalle ihmiselle juurikaan sitä elämisen laatua

yksi vakava virhe hallituksen epäonnistumisten listalla on se että myitte nahan kahteen kertaan ennen kuin karhu oli kaadettu

tekisimme sen porrastetusti jos edustaja zyskowicz viitsisi tutustua vaihtoehtoihimme

valtaosassa ara asunnoista vuokrat ja käyttövastikkeet ovat kohtuullisella tasolla selvästi matalampia kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

tarkoitan tällä sitä että keksitte että päästöoikeuksien huutokauppatuloilla millä pitäisi kehittää ilmastoystävällistä teknologiaa ja edistää uusiutuvaa energiaa paikataan myös kehitysyhteistyön rahoitus

kannustevaikutus olisi aivan sama yrityksille mutta ensi vuoden verotulot eivät romahtaisi vaan ensi vuonna meillä olisi satoja miljoonia enemmän joko käyttää yhteiskunnan tuiki tarpeellisten palveluitten rahoittamiseen tai sitten kohdentaa pienille ja keskisuurille yrityksille toimenpiteitä jotka kannustavat kasvamaan työllistämään ja kehittämään yritystä

viime viikolla tällä viikolla ja ensi viikolla viljelijöille maksetaan rästissä olevia tukia ja kesäkuun loppuun mennessä viljelijät saavat viimeisetkin rästissä olleet tukensa

eri vuokrataloyhteisöillä on kuitenkin erilaisia tapoja soveltaa omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä mikä on johtanut paikoin huomattaviinkin eroihin toimijoiden omistamien ara asuntojen vuokratasoissa

arvoisa puhemies

alatalo viittasikin jo tähän tarpeeseen että kaivostoiminnan lisääntyessä patoturvallisuuslaki koskee hyvin paljon myös kaivosalueitten patoja ja niitten turvallisuutta

arvoisa puhemies

rakkaat kollegat huovinen ja viitanen keskusta on ajanut ruuan arvonlisäveron alennuksen läpi vastoin kaikkien muitten puolueitten kantaa viime vaalikaudella

eli näitä rakentamismääräyksiä muun muassa tarkastellaan kriittisesti

nyt näyttää että päästökauppatulot jäävät todella mataliksi ja seuraus on se että suomessa investoidaan kivihiileen tuulihankkeet seisovat ei etene uusiutuva energia ja uusi teknologia eikä kehitysyhteistyörahoitus kehity kuten suomen sitoumukset edellyttäisivät

sen lisäksi on nippu toimenpiteitä joilla nimenomaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa siellä missä tällaiselle on tarvetta pyritään voimallisesti lisäämään

siinä missä hallitus tyytyy lepyttelemään suuryrityksiä vain yhteisöveron kevennyksillä me haluamme kannustaa yrityksiä investointeihin tutkimukseen ja kehitykseen sekä tarjoamaan ihmisille töitä

nyt hallituksen esityksellä tarkennetaan omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä ja poistetaan nykyisen kaltaisia eroja eri vuokrataloyhteisöjen omistamien ara asuntojen vuokratasoissa madalletaan joissakin kohteissa ilmenneitä huomattavan korkeita vuokria sekä hillitään asumiskustannusten nousua ja tehostetaan omakustannusvuokrien valvontaa

sen jälkeen olemme ilmoittaneet eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa että valtion tulopohjan varmistamiseksi arvonlisäveroa on korotettava kuitenkin niin ettei ruuan ja lääkkeitten välttämättömyyshyödykkeitten hinta nouse

itse olisin kiinnittänyt huomion siihen että tässä edelleen määrätään alueellinen ympäristökeskus valvontaviranomaiseksi niin kuin eri valiokunnat ovat hyväksi todenneet ja hallitus näin esittää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kysymys on siitä valitsemmeko suuryritysten hyysäämisen vai suomalaisen pienyrittäjän kannustamisen

keskustan vaihtoehto on koko ajan ollut enemmän kuin vain vaihtoehto hallituksen budjettikirjalle

kuitenkin tuo patoturvallisuuden valvonta on hyvin erityistä asiantuntemusta vaativa kapea erikoistumisosaamisalue ja sen vuoksi on tarpeen että meillä on ehkä muutamia alueellisia ympäristökeskuksia eri puolilla maata joissa tätä osaamista on ja ne sitten hoitavat hyvin suuren alueen osalta tämän tehtävän

aivan kuin tuo kotona tehtävä työ ei teidän mielestänne sitä olisi

eu byrokratian purkamiseksi olemme aktiivisesti vaikuttaneet muutosesityksillä eu komissioon

te sen sijaan kerroitte vannoitte ennen eduskuntavaaleja että tasaveroja arvonlisäveroja ei nosteta

me rokottaisimme ylikansallisten yritysten korkokeinottelua ja mahdollisuuksia siirtää suomessa tehtyä tulosta kevyemmän verotuksen maihin

valtiovarainministeriössä on paraikaa käynnissä työ jossa sitten selvitetään voitaisiinko näitä käytössä olevia resursseja yhdistämällä saada ikään kuin vielä tehokkaampaan käyttöön kuin ne tällä hetkellä ovat

tämä työ on myös tuottanut tuloksia

tällä hetkellä ne vanhemmat jotka ovat valinneet lasten kotihoidon tekevät joittenkin satasien korvauksella tuota työtä kotona

rajoitetaan tuleviin peruskorjauksiin varautuminen asukkailta perittävissä vuokrissa ja käyttövastikkeissa vain kohtuulliseen määrään

arvoisa puhemies

lisäksi olemme valmiit rokottamaan energiayhtiöiden ansiottomia windfall voittoja

kun keskustelimme vaihtoehtobudjetista täällä te vannoitte että veroparatiiseja rajoittava laki tulee

energiatehokkuuden parantaminen oikeastaan kaikilla yhteiskunnan aloilla on erittäin merkittävässä osassa koko ilmastonmuutoksenvastaisessa työssä

senpä takia sitten tuonne täsmennettiinkin vielä tätä asiaa pykälämuutoksessa jossa todetaan että nimenomaan ympäristökeskukset voivat toisilleen siirtää näitä tehtäviä jotta paras mahdollinen asiantuntemus on aina patoturvallisuusasioitten valvonnassa käytettävissä

jos nämä lapset siirtyvät kunnalliseen päivähoitoon kustannus on paljon paljon korkeampi kuin lapsia kotona hoidettaessa

rahat sijoittaisimme suomalaiseen yrittäjyyteen ja työhön

mutta kyllä tuo valiokunnan huoli tämän kemikaalivalvonnan toteutumisesta on aivan aiheellinen

seuraavalle ohjelmakaudelle on eun maatalouspolitiikan vaikeaselkoista monesta järjestelmästä ja vaatimuksesta samaan aikaan muodostuvaa ehtoviidakkoa karsittava riittävän kovalla kädellä

arvoisa puhemies

tässä nyt on yksi pienen pieni detalji tästä isosta kokonaisuudesta koskien vanhojen ilmastointijärjestelmien kylmälaitteitten energiatehokkuustarkastusta

väitän että vaikka on mahdollista teidän esityksessänne että isä vaihtuu äidiksi tai äiti isäksi kesken kotihoitokauden ani harvalla perheellä on käytännössä mahdollisuutta noin tehdä vaan tuo teidän rajoituksenne tulee johtamaan siihen että perheitten on pakko vastoin omaa haluaankin nopeammin laittaa lapset päivähoitoon

puheet ja teot rakkaat sosialidemokraatit jos ne joskus teidän kohdallanne olisivat yhtä olisin onnellinen mies

mutta uskon että tuo meidän viestimme on kyllä mennyt niin ympäristöministeriön kuin valtiovarainministeriön tietoon

kun tätä energiatehokkuustyötä tehdään meillä energiatehokkuustoimikunta on listannut pitkän rimpsun toimenpiteitä millä voidaan noissa tavoitteissa edetä

yhteiskuntasopimuksen tavoitteeksi on asetettava työttömyyden vähentämisen lisäksi velkaantumisen lopettaminen palvelujen turvaaminen ja eriarvoistumisen hillitseminen

valitsemmeko velkaantumisen vai kulutuksen verottamisen

maatalouden tukien haku käsittely ja maksuvaiheiden on sujuttava ennakoitavasti ja asiakaslähtöisesti ja yrittäjien turhaa taakkaa lupa ja seurantaprosesseissa pitää välttää

paitsi että uusia laitteita ja niitten energiatehokkuutta parannetaan niin hyvin tärkeätä on tämä että olemassa olevia järjestelmiä pidetään kunnossa ja käytetään oikein

arvoisa puhemies

asetetaan vuokratalojen omistajille velvollisuus kilpailuttaa hankkimansa merkittävät kiinteistönhoitopalvelut ja kunnossapitotyöt sekä laatia näistä jälkilaskelmat

siinä mielessä kun arvellaan että palvelualoilla ja liiketiloissa pikemminkin sähkönkulutus on edelleen kasvamassa niin tämmöinen olemassa olevien paljon sähköä vaativien laitteitten kunnossapito on hyvin tärkeätä

nostaisimme yleistä arvonlisäveroa mutta keventäisimme samalla ruuan arvonlisäveroa sekä torjuisimme hallituksen kaavailemat sähkön ja polttoaineiden veronkorotukset

tämän kevään aikana on käyty läpi täydentäviä ehtoja koskevaa valvontaohjeistusta yhdessä hallinnon viljelijöiden ja tuottajajärjestöjen kanssa ja korjattu siellä havaittuja ongelmia

eläimet ansaitsevat hyvän kohtelun niin elämänsä aikana kuin myös teurastuksen aikana ja tarpeettoman tuskan ja kivun tuottaminen on yksiselitteisesti laissa kielletty

tässä on ihan oikeasta päästä hallitus lähtenyt tätäkin pientä yksityiskohtaa korjaamaan

näin kuuluukin toimia

jotta tämänkaltaiset verosopimukset kahden erilaisen maan välillä voisivat toimia tietenkin siinä olisi tarpeen se että muutenkin yhteiskunnissa olisi suunnilleen samanlainen ajattelutapa ja järjestys ja meininki olemassa

tämä takaa sen ettei yhteiskunnan heikompien elämä vaikeudu

valmistelun kuluessa tuo esitetty vero sitten kuitenkin muljahti syystä tai toisesta muotoon ettei se kaikissa tapauksissa alenna päästöjä vaan voi johtaa siihen että kaasua korvataan kivihiilellä silloin kun päästöoikeuden hinta on alhainen

hillitsemme pienellä palkalla itsensä ja perheensä elättävän työntekijän tai eläkeläisen ruokalaskun lämmityskustannusten sähkön ja polttoaineiden hinnannousua

tällä hetkellä työttömyys koskettaa suomessa suoraan tai perheenjäsenten kautta jo noin miljoonaa ihmistä ja monella työssä olevallakin on toimeentulo ongelmia